mutta kaikki kansainvälinen evidenssi osoittaa sen että työvoiman määrän lisääntyminen johtaa talouskasvuun se johtaa työllisyyteen eli suomalaisten työpaikkojen määrä ei ole vakio vaan sitä voidaan lisätä esimerkiksi työvoiman määrää lisäämällä tai tekemällä yritysten kasvuympäristö houkuttelevaksi

minä nyt ehkä yhteen valiokunnan huomioon kerkeän ottamaan tässä kantaa ja se tuli täällä muutamissa muissakin erityisesti pekkarisen puheenvuorossa esille

me olemme kertaalleen jo elvyttäneet yhden talouskriisin pois olemme velkaantuneet raskaasti sen seurauksena mistä täällä on kannettu huolta ja meillä ei olisi enää varaa elvyttää toista talouskriisiä pois

korkea osaamistaso yhteiskunta on turvallinen meillä satsataan tutkimukseen ja kehitykseen meillä on vahva maine terveen talouden maana maana joka kykenee tekemään myös vaikeita päätöksiä joita itse asiassa tässä salissa on tänä päivänä aika paljon kritisoitukin mutta joka tapauksessa

ei löydy tästä maasta

hallitusohjelma ei ole estänyt järkevää reagointia talouskriisiin

nämä kaikki ovat sitä samaan arvioon perustuvaa toimintaa mitä pitää tehdä jotta rahat jotka puolustukseen käytetään käytetään mahdollisimman hyvin nimenomaan maanpuolustuksen kannalta ajateltuna

esitetyssä muodossa jätteenpolttoa ei ehdoteta verotettavaksi muun muassa johtuen siitä että jätteenpolton nopea laajentaminen on tarpeen biohajoavien jätteiden kaatopaikkakäsittelyä korvaavana laitoskäsittelynä

on hyvä että palkansaajien ostovoimasta on pidetty kiinni maltillisilla tuloveronkevennyksillä ja on hyvä että myös eläkkeensaajien ostovoimasta on pidetty kiinni maltillisilla tuloveronkorotuksilla

samalla olemme tehneet ison shiftauksen työn ja työllistämisen verotuksesta kulutuksen verotukseen nämä molemmat tämän kriisin seurauksena ja muistakin rakenteellisista syistä

minä toivoisin että saisimme myös keskustalta ja myös perussuomalaisilta perussuomalaiset sanovat että he ovat tehneet jo viime keväänä rakennepaketin semmoisen yksinkertaisen paketin jota voitaisiin verrata hallituksen rakennepakettiin

irlannin ja monen muun maan tilanne todistaa myös sen että jos olisimme antaneet kreikan kaatua niin kuin moni toivoi se olisi vienyt mukanaan myös monia monia muita maita

eli suomessa on paljon hyvää joka voisi johtaa parhaimmillaan siihen että tänne tulee investointeja vaikkapa puhtaisiin teknologioihin tai sitten ympäristöystävälliseen energiantuotantoon tai mikseipä myös sosiaali ja terveyspalvelujen yritystoimintaan jota voitaisiin sitten viedä taas toiseen suuntaan

kolmanneksi sanotaan että euron kurssia pitäisi poliittisesti rukata eli suomennettuna julistaa valuuttasota yhdysvalloille japanille ja kiinalle

meillä on myös verottomista jätejakeista lista jota seurataan ja jota on syytä seurata tulevina vuosina tarkemmin

se on todella tämän kansakunnan yksi suurimmista haasteista tällä hetkellä mutta erityisesti siinä ajassa kun maailmantalous kasvaa ja suomalaiset yritykset ja suomalaiset työntekijät kilpailevat niistä tarjouksista joita ulkomaalaiset yhtiöt lähettävät suomalaisille yrityksille

joitakin huomioita tästä poliittisen toiminnan rahoituksesta

ei kai kukaan tässä salissa kuvittele että jos euroalueella keskuspankki rukkaisi valuuttakurssiaan itselleen suotuisaksi etteivätkö muut valuutta alueet rankaisisi meitä siitä

puhemies

sekä ehdokkaitten että puolueitten kohdalla ainoa pomminvarma lääke on täysi läpinäkyvyys ja avoimuus

kysymys siis tiivistetysti on siitä että kannustetaan jätteen määrän vähentämiseen jätteen hyötykäyttämiseen ja näin ollen rakennetaan uusi profiili jäteverolle jolla ainakin nyt näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa pystytään keräämään jonkin verran lisätuloja hyvinvointiyhteiskunnan tarpeisiin

tässä joku minulta meni ohi kuka perussuomalaisen puolueen kansanedustajista oli pettynyt siihen että me emme ole saaneet vielä vakuuksia mutta ne vakuudet liittyvät aina siihen jos takaa lainan

ärade talman arvoisa puhemies

niin kuin totesimme eilen valtiovarainministerin kanssa ne rakenteelliset uudistukset joilla vaikkapa työn tarjontaa on haluttu lisätä ovat hyviä mutta ne eivät vielä riitä

kyse on kuitenkin hetken harkinnan jälkeen lopulta siitä pelastammeko suomalaisen hyvinvoinnin pitääkö ratkaista ongelmat turvata suomalaisten hyvinvointi ja varmistaa sen kasvu myös tulevaisuudessa

hyvät edustajakollegat

ei voida jättää tekemättä

meillä on todella tulossa eurooppa neuvoston kokous ja siellä on nyt käsiteltyjä aiheita mutta yllättävän vähän näissä puheenvuoroissa erityisesti opposition puheenvuoroissa käsiteltiin tätä eun tulevaisuusaspektia josta me tulemme tekemään linjauksia ja jossa suomella täytyy olla aktiivisen vaikuttajan rooli jotta pystymme vaikuttamaan eun kehittymiseen ja euroalueen kehittymiseen siihen suuntaan kuin me itse haluamme

jos ekpn mandaattia laajennettaisiin niin että se ottaa huomioon niin kuin sanotaan monesti kasvun ja työllisyyden eli mentäisiin siihen suuntaan millainen yhdysvaltain keskuspankin fedin mandaatti on niin sehän tarkoittaa rajoite

onko se tuloveronkevennys

kuka semmoista haluaa

tämä on esimerkiksi sitä mitä vihreiden eilisessä ryhmäpuheenvuorossa juuri käsiteltiin että meidän pitää uskaltaa uudistaa suomea niin että vaikka meillä on vähemmän työikäisiä ihmisiä tulevina vuosina niin työtuntien määrä lisääntyy ja vieläpä niin että ihmiset eivät uuvu keskellä matkaa

ensinnäkin täällä aika monessa puheenvuorossa todettiin aivan oikein että tämä hallitus aloittaa ja itse asiassa eduskunta aloittaa työnsä hyvin haastavissa olosuhteissa nimenomaan kansainvälisen talouden kannalta ajateltuna

jos tässä hieman jäsentää tätä keskustelua niin positiivista on se että nyt kaikki taitavat olla sitä mieltä että velkasaneeraus on hyvä että se on hyvä

arvoisa puhemies

jonkun verran olin havaitsevinani myös pahaa tahtoa en suhteessa kansalaisiin tai yhteiskunnan kehitykseen mutta ehkä siinä mielessä että jonkun verran puheissa oli sellaisia virheitä jotka eivät ole vahinkoja vaan ehkä hieman tahallista tulkintaa

sosialidemokraatit kannattivat islannille ja latvialle annettua lainaa joissa molemmissa maissa oli hyvin tyylipuhdas pankkiongelma islannissa erityisesti pankkikriisi

komissio ei laske elvytykseksi vuokra asuntojen rakentamista korjausavustuksia kotitalousvähennyksen kasvattamista perustamiskustannuksien valtuuksia finnveran toimia

sehän tarkoittaisi sitä että ekpn pitäisi olla valmis ostamaan rajoituksetta jäsenmaiden valtionvelkakirjoja eli yhteisvastuullistaa valtionvelkaa

minusta hänellä pitää olla oikeus tehdä tämmöinen ilman että se lasketaan hänen vaalikampanjaansa pienentävänä tekijänä tai mikäli kattoja tai rajoitteita tehdään poliittinen kampanjointi siirtyy toisten käytäväksi

tässä vaiheessa tulevat arvioitavaksi myös mittavammat puolustusvoimien rakenteelliset muutokset

eli semmoinen väite että kunnat on jätetty yksin ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa

vakuuksien läpimeno irlannin parlamentissa olisi myös hyvin epävarmaa koska antaa mennä ilmapiiri ja epätoivo alkavat jo ymmärrettävästi vallata alaa irlannissa

eli ei meidän kannata komission kanssa tästä taistella kun meillä ei ole mitään taisteltavaa mutta ei meidän kannata myöskään hallitusoppositio rintamalla tästä tekniikasta taistella

voimme tehdä parhaamme että se maailma ei ole taloudellisesti totaalikatastrofi koska mikäli näin olisi silloin suomi kärsisi suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kärsisi ja suomalaiset ihmiset kärsisivät lähinnä menettämällä työpaikkojaan

onko ainoa syy vastustaa euromaitten ja euroalueen vakautta se että vaalit ovat lähempänä kuin silloin kun päätettiin islannista ja latviasta

meidän on pakko pystyä saamaan sellainen eurooppalainen järjestelmä että tulevissa pankkikriiseissä omistajat ja sijoittajat kantavat ensimmäisen vastuun ja vain hyvin hyvin harvoissa tapauksissa jolloin koko vakaus on uhattuna veronmaksaja voitaisiin edes teoriassa pyytää apuun

pitäisikö meidän kieltää samaan aikaan muun muassa etujärjestöjen mainoskampanja ehdokkaitten puolesta tai sellaisten kampanjoitten julkituominen jotka voidaan rinnastaa jonkun puolueen tavoitteisiin

tästä syystä muun muassa olemme poistaneet kelamaksun nyt

ekpn pääjohtaja draghi on todennut aiemmin mitä nyt siis ey tuomioistuin tutkii että ekp on valmis ostamaan euroalueen maiden bondeja ennalta määrittelemättömällä hinnalla

jos katsoo mitä ensi vuoden budjettiin ja ylipäänsä lähiaikoina on haluttu tehdä mitä useissa ryhmäpuheenvuoroissakin arvioitiin ei siis arvioitu pelkästään seuraavan vuoden budjettia vaan tätä laajempaa kaarta yksi asia ylitse muiden on työnteon mahdollistaminen

todetaan se että noin parikymmentä miljardia on tehty poliittisilla päätöksillä jotka isolta osaltaan ajoittuvat tähän vuoteen ja ensi vuoteen joiltakin osilta tuleviin vuosiin

minkä takia ei euromaita piti pitää pystyssä kun sitten euroalueen sisällä pitää kaataa ehdoin tahdoin ja ottaa se riski että suomeen tulee massatyöttömyys

on haluttu katsoa eteenpäin yli vaalikausien yli poliittisten suhdanteiden mitä pitää tehdä investointien puolella eli siis kalustohankinnoissa jotta voimme varautua aina ennakkoon

se totaalikatastrofivaihtoehto on hallitsematon vaihtoehto eli uusi finanssikriisi veisi meiltä työpaikkoja eikä meillä olisi varaa enää elvyttää samassa mittakaavassa kuin edellisen kriisin aikana